arvoisa puhemies

yleisradion nykyinen velvoite täyden palvelun ohjelmistoista korvattaisiin velvoitteella tuoda monipuolinen ja kattava televisio ja radio ohjelmisto jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin

ratkaisu keventäisi pienituloisten kuten työttömien ja pienituloisten eläkeläisten joihin aikaisemmin viittasin verotusta ja olisi sosiaalisesti oikeudenmukainen ratkaisu ja tämä on meidän tavoitteemme verotuksen osalta

näin painottuvalla verotuksen keventämisellä olisi myös välittömiä taloutta elvyttäviä vaikutuksia

julkisen palvelun ohjelmatoiminnan erityisiin tehtäviin lisättäisiin kotimaisen kulttuurin taiteen ja virikkeellisen viihteen säilyttäminen tuottamisen luomisen ja kehittämisen rinnalla

arvoisa puhemies

on vaikea ajatella että toimittaisiin siihen tapaan kuin edustaja niikko tuntuu esittävän että joku ulkopuolinen arvioisi ennen kuin on mitään näyttöä siitä että henkilö ei pysty suoriutumaan omasta vuokranmaksustaan vaikka saa asumistukea tililleen että joku ulkopuolinen arvioisi tämän että nyt on sellainen henkilö vaikka mitään näyttöä siitä ei ole että hän ei ole pystynyt suoriutumaan

lisäksi meidän esityksemme tähtäävät veropohjan laajentamiseen siten että saisimme lisää välineitä valtiontalouden tasapainottamiseen ilman että ansiotuloverotukseen pitäisi voimakkaasti puuttua sitä kiristämällä

arvoisa puhemies

se tarkoittaa että ylellä ei ole pelkästään näin tulkitsen itse että ylellä ei ole pelkästään täydentävä rooli moniarvoisessa ja monien toimijoiden täyttämässä mediakentässä

tuo perheverotusmalli on kiinnostava myös jos sitä tarkastelee sitten siltä kannalta mitä se merkitsisi kaiken kaikkiaan puolisoiden sosiaaliturvan syntymisen kannalta eläketurvan sairauspäivärahan jotka ovat nyt sidottuja työtuloihin tai ansiotuloihin

verolla kerättäisiin yhteiskunnalle osa siitä energiantuottajille kertyneestä ansiottomasta tulonnoususta joka on aiheutunut sähkön hinnan kohoamisesta tasaisesti kaikilla tuotantosektoreilla kun nyt verotettavaksi määrättävillä sektoreilla nämä kustannukset ja päästökauppamaksut eivät ole aiheuttaneet vastaavia lisäkustannuksia

ylen tarjoama ohjelmisto ei ole vain rinnakkaista kaupallisen median tarjoaman ohjelmiston kanssa vaan myös päällekkäistä kaupallisen median tarjoaman ohjelmiston kanssa

pitää olla jokin selvä ongelma osoitettavissa vuokranmaksussa ennen kuin voidaan lähteä siihen että vastoin hänen tahtoaan sitä asumistukea siirretään suoraan vuokranantajalle

jos ne tulot verotuksessa jaettaisiin puoliksi puolisoiden kesken tarkoittaisiko tämä sitä että myös eläketurva jaettaisiin puoliksi sairausvakuutuspäiväraha ja muu sosiaaliturva joka on ansiosidonnaista

myös kaupallinen media ylläpitää suomalaista kulttuuria sivistystä toteuttaa sananvapautta edistää sananvapauden periaatteen toteutumista yhteiskunnassa ja niin edelleen

siitä syystä minä epäilen tämän tyyppisiä ehdotuksia

monet merkittävät eurooppalaiset poliittiset johtajat viimeksi britannian pääministeri gordon brown ovat tarkistaneet kantaansa ja asettuneet uudenlaisen rahamarkkinoiden ylikuumenemista rauhoittavan ja riskipuskureita rahallisia puskureita kokoavan veromallin kannalle

arvoisa puhemies

pulliainen on tietysti aivan oikeassa siinä että nyt ei ole erityisen hyvä aika lisätä julkisia kustannuksia mutta siitä huolimatta pidän tärkeänä että nostetaan esiin myös kysymys asiakasmaksujen nostamisesta

lasten vanhempina tiedämme sen että kyky huolehtia omasta lapsestaan on ehkä kaikkein herkimpiä intiimeimpiä alueita mitä meillä on

onko sitten kysymys siitä että kilpaillaan ja yleisradio julkisilla varoilla rahoitettuna tuottaa markkinahäiriön tuonne kilpailun kenttään siitä voidaan keskustella mutta päällekkäistä rinnakkaista toimintaa molempia on

tahdon lausua lämpimät kiitokset pääministerille ja erityisesti valtiovarainministerille siitä sitkeästä johdonmukaisesta ja isänmaallisesta työstä jota olette tehneet kohtuullisen sopimuksen aikaansaamiseksi joka turvaa suomalaisten veronmaksajien etua kohtuullisella tavalla

me esitämme tästä syystä että lailla määrättäisiin velvollisuus arvopaperikaupan vuosi ilmoituksen antamisesta silloin kun toinen kaupan osapuolista on suomen verovelvollinen

tämän hallituksen aikanahan on tehty sellaista politiikkaa että asiakasmaksuja on korotettu ja silloin se aina johtaa siihen että se joka on sairas maksaa vähän enemmän omasta hoidostaan on sitten laitoshoidosta tai muusta kysymys ja sen joka on terve verotusta kevennetään ja hän pääsee entistä helpommalla

julkisen palvelun ydintä sitä mikä on yleisradion erityinen tehtävä on ohjelmistojen tarjoaminen erityisryhmille ja koko valtakunnan alueelle riippumatta saavutettavien yleisöjen määristä

kreikan ensimmäisen tukipaketin epäonnistumisen yhtenä syynä tämän tiedonannon mukaankin pidetään sitä että kokonaistuotannon kasvu kääntyy kuitenkin laskuun sinä aikana

oinonen korosti täällä aivan oikein sitä että suomalaiseen poliisiin noin keskimäärin yleensä voidaan luottaa eikä poliisia koeta uhaksi kotirauhalle

muistan itse asiassa vieläkin hyvin sen kun vein lastani viisivuotisneuvolaan parisenkymmentä vuotta sitten ja kun neuvolassa minulle sanottiin että ei tässä mitään huolenaihetta ole mutta voisitteko ehkä kiinnittää tähän huomiota niin minä tulin sieltä neuvolasta puhisten pois ja koin syvää loukkaantumista siitä että minun lastenhoitokykyyni tai meidän perheemme asioihin oli sillä tavalla puututtu

tämä asiakasmaksujen korottaminen liittyy laajempaan poliittiseen kysymykseen millä tavalla yhteisvastuuta ja tällaista universaaliperiaatetta meidän

söderman esitteli äsken tapahtuu niin jos tätä päätöksentekoa nyt siirretään sinne tuomioistuimelle kotietsinnästä silloin se rauhoittaa poliisin tilannetta ja poliisi on siinä sitten toimeenpaneva operatiivinen toimija kun päätös on tehty muualla

tämän ohella kattava ja monipuolinen televisio ja radio ohjelmisto sisältää myös sellaista ohjelmistoa joka tavoittaa laajoja kuulija ja katsojaryhmiä

käytiinkö neuvotteluissa keskustelua siitä mikä tällaisten leikkausten vaikutus on työllisyyden kehitykseen ja sitä kautta kokonaistuotannon kasvuun ja valtion verotulojen kasvuun

mielestämme hallituksen tulisi osoittaa enemmän kunnianhimoa valtiontalouden tasapainottamistavoitteiden ja ympäristönäkökohtien yhteensovittamisessa verotuksen keinoin

luulen että tämä on yleinen ongelma yleinen asetelma tämä häpeän pelko epäonnistumisen pelko joka meillä liittyy myös siihen miten perheet hoitavat lapsia miten perheet pysyttäytyvät kasassa

olisiko voinut vaatia enemmän vielä yksityisiltä sijoittajilta vastaantulemista jotta julkisten investointien leikkausten ei olisi tarvinnut olla näin mittavia

uusi verotukseen perustuva rahoitusmalli velvoittaa ylen entistäkin selkeämmin tarjoamaan ohjelmistoja kaikille väestöryhmille ja tähän liittyy se linjaus se painopiste tarkennus siitä että ohjelmistoja pitää tarjota myös nuorille

pelkäämme sitä että meidät leimataan tai merkitään lastensuojelun asiakkaiksi ja sen jälkeen se elämä on sitten sitä rataa jonkin syrjäytyneen leimautuneen perheen ja lapsen ja ihmisen elämä

ylen erityisenä tehtävänä jossa ylen rooli julkisesti rahoitettuna tulee näkyviin on suomalaisen kulttuurin suomalaisen sivistyksen suomalaisen tuotannon vahvistaminen ja ylläpitäminen

ylen tehtäviin lisätään tuo kotimaisen kulttuurin taiteen ja virikkeellisen viihteen säilyttämistehtävä siis tämä säilyttämistehtävä

ajattelen tällöin erityisesti neuvolatoimintaa sen kehittämistä niin että siellä luontevalla tavalla syyllistämättä leimaamatta annettaisiin ihmisten ymmärtää että perhe elämässä voi myös epäonnistua lasten hoivaamisessa hoitamisessa voi epäonnistua mutta sitten voi lähteä hakemaan apua ja sitä saada ja sitten mennään taas omin voimin eteenpäin

arvoisa puhemies

kyllä näiden taloudellisten etuuksien määräytyminen voi vaikuttaa kovinkin paljon siihen mikä tulee olemaan vanhemman ja lapsen välinen suhde

julkisen palvelun tehtävä ulottuu myös tuotantojen ja aikaansaannosten säilyttämiseen ja arkistointiin ja näin ylen rooli kulttuurin taiteen ja median historiantutkimuksen mahdollistajana vahvistuu

puolestaan kun hän siirtyi juuri vasta valmistuneena työelämään hän sai paljon parempaa palkkaa kuin minä olisin saanut jos olisin jatkanut työelämässä eli se oli tällainen win win tilanne joka johtui lainsäädännöstä

arvoisa puhemies

kyllä minä jossain määrin uskon siihen että palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto saattaa todellakin lyhentää näitä jonoja ja siitä voi olla etua myös niille joilla ei ole varaa eikä mahdollisuutta käyttää palveluseteliä

ajattelen että se keskustelu mitä täällä on käyty jää tietysti pöytäkirjoihin ja asiakirjoihin muistiin ja kaikki ne kritiikit ja huomiot joita tässä yhteydessä nyt olemme esittäneet toivottavasti ovat silloin käytettävissä kun tätä kokonaisuudistusta käydään läpi mietitään näitä tasa arvokysymyksiä ja kohtuullisia korvauksia ja myös niitä resursseja joita on silloin käytettävissä

toisin kuin lapset nuoret muodostavat kiinnostavan ja jonkin verran ostovoimaa omaavan kohderyhmän mainosmarkkinoilla

arvoisa puhemies

kysymys oy veikkaus abn ja yleisradion yhteistyöstä on ollut esillä hallintoneuvostossa hienokseltaan jo ennen kuin nyt keväällä tuli tämä viestintäviraston päätös jossa todettiin että nykyisen muotoinen yhteistyö on tulkittavissa sponsoroinniksi jonka yleisradiolaki selkeästi kieltää

vaikka suomen kehitys tietoyhteiskuntana ei ole aivan ongelmatonta ja nämä tarkastusvaliokunnan ja valtiontalouden tarkastusviraston raporteissa esiin käyvät vaikeudet tietojärjestelmien yhteensopivuudessa ovat todellisia ja suuria vaikeuksia niin minusta on kyllä liioittelua silti sanoa että olisimme aivan mongolian tasolle pudonneet

mutta näen kuitenkin tässä tilanteessa jossa yhteiskunta muutenkin on lisääntyvän epävarmuuden edessä tämän taloustilanteen takia kokonaistilanteen sellaisena että tämän tyyppistä epävarmuutta ei pitäisi nyt yhteiskuntaan palvelusetelijärjestelmän mukana tuoda

yleisradion toiminnanjohdon ja veikkauksen välillä on käyty keskusteluja jo ennen tätä päätöstä tarkoituksena selvittää minkälaista tämä yhteistyö on suhteessa mahdolliseen sponsorointiin

pysyykö se vahvana tämän palvelusetelijärjestelmän rinnalla vai käykö niin kuin täällä on epäilty että henkilökunta siirtyy sieltä yksityiselle puolelle tai että julkisen puolen rahoitus heikkenee niin että siellä ei voida sitä laatua riittävästi turvata

tehdyt tutkimushavainnot osoittavat että yle ei ole riittävästi onnistunut palvelemaan nuoria yleisöryhmiä ohjelmistotarjonta ei riittävän hyvin kommunikoi tämän ikäryhmän kanssa

toinen riski on se että kun nämä yksityisen puolen terveydenhuollon markkinat lähtevät kehittymään niin aluksi varmaan hintataso pysyy kohtuullisena ja laatu saattaa kilpailun johdosta olla hyvä mutta jos nämä markkinat keskittyvät niin että sinne syntyy yksityisiä monopoleja jotka tulevat määräävään asemaan niin silloinhan hinta lähtee nousemaan ja laadun noususta ei ole vastaavia takeita

suuntaamalla ohjelmistotarjontaa nuorille pyritään löytämään tähän kohderyhmään kuuluvat siten että he nykyistä paremmin voisivat kokea ylen itselleen tärkeäksi ja löytää ylen monipuolisen kotimaisen kulttuuri taide ja virikkeellisen viihdetarjonnan pariin

se mitä päätös pitää sisällään on se että nykyisen muotoinen yhteistyö veikkauksen ja yleisradion välillä ei ole mahdollista

ehkä juuri jokin sentyyppinen jota edustaja kaikkonen tuossa luonnosteli sen tyyppinen jossa rahaa ei liiku veikkauksesta yleisradion suuntaan ja jossa ohjelmatyypin sisällä ei ole sentyyppistä laajaa mainonnaksi tulkittavaa kuvastoa tai puhetta jota nyt viime aikoina lottoarvontaan on sisältynyt ylen kanavilla

näitä riskejä pidän hyvin vakavina tämän järjestelmän kannalta

jos ajattelee että liikenteessä muualla kuin tietoliikenteessä olisi saman tyyppisiä järjestelmän kehitysvaiheita sallittu kuin tietoverkoissa niin meillähän olisi sitten joka maakunnassa erilainen raideleveys rautateillä

hallintoneuvoston päätökseen nyt perustuvasta ennakkoarviointimenettelystä säädetään jatkossa lailla

siis tuo ennakkoarviointimenettely on jo olemassa käytännössä mutta se menettely perustuu hallintoneuvoston päätökseen ja nyt tästä menettelystä säädetään lailla

nythän tuossa turun ja helsingin välillä on lähinnä kyse siitä että modeemi on kapasiteetiltaan vähän liian pieni ja sen takia juna välillä myöhästyy mutta raideleveys on sama turussa kuin helsingissä ja näin pitäisi saada tietysti tietojärjestelmien puolellekin tämä yhteensopivuus

tämän käytännön ottaminen lakisääteiseksi vahvistaa yleisradion johdosta riippumattoman valvonnan uskottavuutta amsterdamin pöytäkirjan vaatimusten edessä joissa edellytetään tuo yleisradioyhtiön johdosta riippumaton valvonta kun palveluja laajennetaan

arvoisa puhemies

tarkastusvaliokunnan ansiokkaassa mietinnössä on kappale jossa todetaan näin

perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään jokaiselle riittävät sosiaali ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä

eduskuntaryhmien puheenjohtajien tekemän linjauksen mukaan hallintoneuvoston apuna toimisi eduskunnan asianomaisen valiokunnan virkamies

arvoisa puhemies

venäjän tapa pyrkiä ratkaisemaan entisen neuvostoliiton alueelle syntynyttä geopoliittista pirstoutuneisuutta ja epävakautta on konkretisoitunut venäjän kansainvälisiä sopimuksia rikkovassa toiminnassa ukrainassa

säännös asettaa lainsäätäjälle velvoitteen säätää riittävistä sosiaali ja terveyspalveluista lailla ja jättää lainsäätäjän harkintaan minkälaiset ja tasoiset sosiaali ja terveyspalvelut ovat riittäviä ja miten väestön terveyttä edistetään

eduskunnan valiokunnalla ei kuitenkaan tule olemaan roolia ennakkoarvioinnin tekemisessä vaan vastuu ennakkoarvioinnista kuuluu yleisradion hallintoneuvostolle joka on eduskunnan valitsema

eu on poliittisena yhteisönä osoittanut toimintakykynsä kun se on yksimielisesti tuominnut venäjän laittomat toimet ja lisäksi pyrkii asettamillaan pakotteilla painostamaan venäjää neuvottelupöytään syntyneen kriisin rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi

mutta yleisradio nyt tutkii omalta osaltaan minkälaista yhteistyö voisi jatkossa olla koska yleisön taholta on tullut toivomuksia siitä että lotto julkisen palvelun hyvinkin uutisarvoisena lähetyksenä voisi jollakin tavalla olla ylen kanavilla jatkossa

eduskunnan mahdollisuuksia saada tietoa yleisradion toiminnasta parannettaisiin

se johtopäätös joka täällä on aika paljon ollut esillä ja jossakin valiokuntakeskustelussa myös muualla kuin tarkastusvaliokunnassa on se että mitään sellaista ei pidä säätää johon ei ole rahoja olemassa

arvoisa puhemies

täällä on nyt käyty hyvää keskustelua vähän vähäisen lukumääräisesti vähäisen joukon kesken ylen tehtävistä ja näkymistä

hallintoneuvoston tehtävistä poistuu esityksen tekeminen valtioneuvostolle tv maksun korottamisesta kun ylen rahoituksen taso nyt määritellään ja se pidetään nykytasolla indeksiin sitomisen avulla

tarkoittaako tämä viisaalta tuntuva teesi sitä että katsotaan mitä rahoja on käytettävissä ja säädetään sitten sen verran kuin rahaa riittää ja muuta ei sitten säädetä

ehkä kaupallisen median puolelta ennen muuta on usein sanottu että hallintoneuvostohan on osa ylen organisaatiota ja on ikään kuin vastuussa ylen johdolle siitä mitä tekee

suomalaisen sananvapauden ja yleisradion riippumattomuuden kannalta on merkittävää että nyt käsillä olevien hallituksen esitysten taustalla on kaikkien eduskunnassa edustettujen poliittisten ryhmien yhteinen sopimus

taloudelliset pakotteet eivät tähtää venäjän eristämiseen läntisestä yhteisöstä vaan sen palaamiseen asialliseen ja kunnioittavaan yhteistyöhön naapuriensa ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa

lainsäädännöllä on tuettava sitä että perustuslaki mahdollisimman hyvin kansalaisten kohdalla toteutuu että perustuslakiin kirjatut perusoikeudet voivat toteutua kansalaisten kohdalla

yleisradio säilyy kansan ja eduskunnan mediayhtiönä eikä marginalisoidu yhden poliittisen ryhmän tai minkään intressiryhmän äänitorveksi

kun yhteiskunnan toimintaympäristö muuttuu tilanteiden muuttuminen saattaa johtaa siihen että jotkin perusoikeudet eivät riittävästi toteudu tai joutuvat vakavaan vaaraan ja silloin on lainsäädännön keinoin katsottava mitä voidaan tehdä minkälaista uutta lainsäädäntöä tarvitaan jotta nämä perusoikeudet voidaan turvata

arvoisa puhemies

toki on niin että kun katsoo vaikka nettisivuilta ylen organisaatiota niin siinä organisaatiokaaviossa on myös hallintoneuvosto joka silti on yleä valvova elin

mutta tiedossani on ja asia oli tänään myös esillä liikenne ja viestintävaliokunnan kuulemisessa jossa viestintäviraston edustajat olivat paikalla että selvitetään sitä yleisradion ja viestintäviraston kesken onko esimerkiksi raviveikkauksen ohjelmaformaatissa joitakin sentyyppisiä elementtejä jotka olisivat tulkittavissa sponsoroinniksi ja etsitään sellaista mallia jossa yhteistyö voi sitten jatkua tai sitten päättyä jos se on ongelmallista nykymuotoisena

sitten kun lakia säädetään on tietysti huolehdittava siitä ei ole siis sattuma että eduskunnassa on sekä lainsäädäntövalta että budjettivalta ja paitsi valtiontalouden niin myös sitten kuntien valtionosuuksien kautta hyvin merkittävä vaikutus kuntien resursseihin että eduskunta voidakseen toteuttaa perustuslakia säätää lakeja ja lakia säätäessään sitten huolehtii riittävistä resursseista

yle on erityislaatuinen osakeyhtiö niin kuin jo aikaisemmin sanoin

yle ei ikään kuin itse määrittele omaa tehtäväänsä vaan laatii omat visionsa ja strategiansa siltä pohjalta mitä laissa on ylen tehtäväksi määrätty

pitäisin tärkeänä sitä periaatetta että katsomme mitä perustuslakiin on kirjattu katsomme mikä on toimintaympäristö mitkä perusoikeudet ovat milloinkin uhattuna ja sitten säädämme lakeja ja varaamme lakien toteuttamiseen riittävät resurssit

mielestäni tätä pohdintaa voi kyllä jatkaa niin että kun usein ajattelemme että laaja julkinen palvelu tarkoittaa sitä että laajasti jaetaan ylen sisältöjä niin että ne tavoittavat kaikki kuulija ja katsojaryhmät kautta maan yhdenvertaisesti niin tätä laajaa palvelua voi tarkastella myös niin että se aineisto jota yle ottaa sisään se informaatio ja sen maailmankuvan ainekset joita yle sitten työstää jaettavaksi on mahdollisimman laajalti koko maailmaa käsittävä eri puolilta

näinhän tapahtuu tässä tarkastusvaliokunnan mietinnössä olevassa pohdiskelussa jossa todetaan tarkastusviraston raportin pohjalta että esimerkiksi mielenterveyspalveluiden osalta tilanne on sen verran heikko kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta että tarvitaan selkeämpää ja tarvitaan uutta mielenterveyslainsäädäntöä jotta perusoikeudet voivat toteutua

suurempaa huolta on varmaan aiheuttanut se eilinen uutinen siitä että eläkeikää tullaan nostamaan kahdella vuodella

kuinka paljon siitä tulee kustannuksia kuinka paljon tarvitaan lisää rahoitusta tarvitaanko ollenkaan se on tietysti erikseen selvitettävä asia ja on huolehdittava että tarvittavat resurssit varataan